se on ollut pitkään rakennettua yhteistä tekemistä tämän maan koulutusjärjestelmän puolesta

nyt rahoituskriisin myötä tämä rahoituskanava markkinoilta on tukehtunut juuri kuten edustaja pekkarinen kuvasi

minun mielestäni on oikeastaan inhottavaa kuulla se että joku koettaa omia sen pelkästään itselleen syyttäen nykyistä hallitusta siitä että me olemme romuttamassa sitä taikka jotenkin kyseenalaistamassa sitä toimintaa mitä tässä maassa on saatu aikaiseksi

nyt tarvitaan niitä erittäin merkittäviä satsauksia valtion toimesta jotta meillä pystytään näitä lapsilisiä maksamaan jotta meillä on sieltä vientiteollisuudesta niitä verotuloja

ja kuten edellä kuulimme niin en usko myöskään että kukaan suurkuluttaja tulee konttaamaan pienpanimon ovelle saadakseen krapularyypyn

on tärkeää todeta että samaan aikaan e laskutus ja kaikki teknologinen kehitys ovat edistyneet suomessa ja pankit ovat ohjanneet ihmisiä kuluttamistottumuksien käyttämistä ja laskun maksamista nimenomaan niin että ne tapahtuvat pankkien nettiyhteyksien varassa

onkin tärkeää että valiokunta omassa kannanotossaan mietinnössä on tuonut esille sen että meidän pitää tukijärjestelmä pitää sellaisessa kilpailukyvyssä tärkeimpiin kilpailijamaihimme nähden

meidän on muistettava että tämä on täysin kotimaista tällä hetkellä siis viljapohjaltaan

arvoisa rouva puhemies

minun mielestäni valiokunnan mietintöön jäi semmoinen pieni ontuva osa joka mahdollisti sen että kotitarvekalastaja halutessaan voisi ilman suurta byrokratiaa rekisteröityä ammattikalastajaksi

esimerkiksi tänä päivänä otetaan vaikka siikainen taikka joku muu pieni paikkakunta pankit ilmoittavat että tänä päivänä tähän ja tähän kellonlyömän aikaan on tiettyjen pankkipalveluiden saatavuus niille asiakkaille jotka tulevat pankkiin

erityisesti edustaja rantakangas on kunnostautunut täällä moittimaan edellisiä hallituksia ja erityisesti edellistä hallitusta siitä että on seisoskeltu tumput suorana

ja euroopassa käydään melko aggressiivista tukikilpailua erityisesti telakkateollisuuden osalta minkä olemme huomanneet

jotta ei nyt ihan kanerva pyörry näihin kehuihin niin täytyy sanoa että erittäin hyvin oivallettu ja hyvin haastettu tässä pohjoismaiden neuvoston nokkamies eerolaa

en minäkään tässä oodia edelliselle hallitukselle kaikista tekemisistä toki lähde tekemään mutta kun tämä hallitus on laittanut kärkitavoitteekseen biotalouden niin mitä tämä hallitus samaan aikaan tekee

sen pitäisi olla edellytys että kotitarvekalastaja joka kaupalliseen tarkoitukseen myy kalaa olisi rekisteröitynyt ammattikalastajaksi taikka kun näitä on kaksi eri tasoa niin sitä kautta olisi ollut paljon johdonmukaisempaa jos me haluamme todellakin myös tällä lainsäädännöllä tukkia hieman harmaan talouden osalta ravintoloiden kalanmyyntiä

on hyvä että tässä valtioneuvoston esityksessä mainitaan alukset ja että ne ovat mukana sillä on tärkeätä kun vielä toivon kipinä on turunkin telakan suhteen että meillä nämä instrumentit ovat kunnossa ja iskukykyisiä jos siellä saadaan kauppoja aikaiseksi jo ensinnäkin telakan suhteen mutta tietysti sitten että alustilauksiakin voidaan telakalle saada kun omistusjärjestelyt toivottavasti saadaan mahdollisimman nopeasti kuntoon

tämä oli erittäin hyvä rakentava ehdotus joka pitää ehdottomasti viedä eteenpäin sillä minä uskon että juuri se että suomi on se aktiivinen osapuoli haastamassa myös muiden pohjoismaiden parlamentteja on se oikea tie jota voidaan kulkea

eli mitä tämä hallitus oikein ajattelee omien kärkihankkeittensa edistämisestä kun ei teillä ole yhtään konkreettista esitystä tässä kohtaa mitä te tekisitte

henkilökohtainen asiointi on kalliimpaa kuin netin kautta tehtävä asiointi ja laskujen maksaminen

kalaa virtaa kyllä niin vapaa ajankalastajien suuressa termistössä kuin se käsitetäänkin myös kaupalliseen tarkoitukseen ja sellainen ei ole kestävän kalastuksen edellytyksiä parantava muoto jos meillä rekisteröimätöntä kalansaalista menee myyntiin

tuntuukin jotenkin mahdottomalta ajatella että juuri niiden henkilöiden kohdalla joilla on maksuhäiriömerkintä ja jotka oletettavasti ovat juuri niitä henkilöitä joilla on maksujensa maksamisen kanssa taloudellisia vaikeuksia pankeille mahdollistetaan tällainen oikeus että olemalla antamatta näille pankkitunnuksia nämä alistetaan käymään tiskillä pienenevien palveluaikojen puitteissa ja maksamaan sen laskun maksamisesta huomattavasti isompia palvelumaksuja

meidän maailmamme on nyt sellainen että rahoituksen hinta ratkaisee yhdessä tuotteen hinnan kanssa

emme kai me voi vastaväittää etteikö tilanne olisi se että jos me isojen täysin ulkomaalaisten yritysten osalta tuotamme olutta niin emmekö me voisi olla vähän itsekkäitä ja tuottaa tätä ihan kotimaista ja lisätä työllisyyttä ja turvata sitä kautta myös alkutuotannon mahdollisuudet

enkä ole aivan varma etteikö joissakin tapauksissa olisi niin että rahoituspaketti on ratkaisevampi kuin se tuotteen hinta maailmanmarkkinoilla

lakiesitys on erittäin kannatettava ja voidaanko yhtenä erityiskohtana mainita että järjestelmästä tulevat tappiot eivät kuitenkaan heti välittömästi vaikuta valtiontalouteen vaan talousarvio käytetään sitten alijäämän kattamiseen vasta viimeisenä keinona

toivon että tämä eduskunta ja vielä kiireesti hallitus voisivat muokata jo itse parantamaansa tähän liittyvää lainsäädäntöä niin että pankeille muodostetaan seurantaa siten että finanssivalvonta on viraston

tällä on erittäin suuri mahdollisuus myös matkailullisesti ja toivonkin hartaasti että kun alkoholilainsäädännön kokonaisuudistus tulee eduskuntaan niin sitä ei käsitellä vain sosiaali ja terveysvaliokunnassa vaan huomioidaan paitsi se että alkoholi on meidän arkipäivää niin myös se että sillä on vaikutuksia myös talousvaliokunnan näkökulmasta missä on matkailu kilpailu kuluttajanäkemykset sekä se että maa ja metsätalousvaliokunta joka vastaa isosta osasta kymmeniätuhansia hehtaareja peltoa mitä on tässä meidän alkoholin valmistuksen alkupään ketjussa on siellä mukana

tutkijoiden säpinää finanssivalvonnan kautta voidaan langettaa seuraamusmaksuja pankeille tai pankkitoimijoille jotka eivät anna pankkitunnuksia maksuhäiriöisille

lähdetään rakentamaan yhteistä politiikkaa ei niin että valtuuskunnan puheenjohtaja määrittelee täällä eduskunnan sanoneen niin että meidän pitää pohjoismaissa vetää jotakin tiettyä linjaa vaan nyt pitää löytyä rakentaja ei niin että määritellään mitä meillä pitää pohjoismaissa olla vaan nyt pitää olla pelinavaaja ja ottaa se rakentajan rooli eikä tuoda omaa poliittista agendaansa niin että vain sitä koetetaan viedä eteenpäin ja tehdä sitä suomen eduskunnan nimissä

mutta ettei synny virheellistä mielikuvaa täytyy nyt kuitenkin todeta että jos eläkkeitten maksaminen nyt loppuisi ja eläkkeellä olevat ihmiset odottaisivat sitä pelastuksen aurinkoa niistä eläkevaroista se kestäisi tasan neljä vuotta

eli erotetaan ne jotka ovat erittäin painavasta syystä pois pankkitunnusmaailmasta ja silloin varmasti tullaan turvallisuuspoliittisiin sektoreihin onko meillä terrorismin tukemiseen rahanpesuun liittyviä kontakteja

kyllä se niin on että ei tämä järjestelmä nyt ole vielä siinä mallissa että ne eläkkeet ovat kokonaisuudessaan maksetut että nyt eläkkeellä työeläkkeellä olevat henkilöt voisivat luottaa siihen että rahavaroja on niin paljon kun he ovat eläkkeensä maksaneet

viime viikolla keskustelimme edustaja kaikkosen tuomasta lakialoitteesta siitä kuinka alkoholia nautitaan julkisissa tilaisuuksissa

järjestelmä aloitettiin niin että siellä ei ollut sellaista omaisuusmassaa mistä pystyttiin maksamaan vaan me maksamme eläkkeellä olevien eläkkeitä nyt omalla työnteollamme ja se on vaan

mutta ne pitää pankin yksilöidä jotta voidaan nähdä onko se erityisen painava syy todellinen ja sitä kautta estävä ettei pankkitunnuksia anneta

oli ilahduttavaa näin satakuntalaisena todeta että siinä vaiheessa keskusteltiin erityisesti siitä että on mahdollista että pori jazzeilla ja järvenpäässä voitaisiin edelleen järjestäjien ja poliisin yhteisellä sopimuksella päättää siitä kuinka alkoholia nautitaan

keskustelu on päättynyttä puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään asia lähetetään sosiaali ja terveysvaliokunta toteaa näin faktista

arvoisa herra puhemies

alkuun on pakko sanoa että on harmi että edustaja elsi katainen ei ole paikalla mutta enpä aikoihin ole kuullut noin suurta vähättelyä minkä hän totesi että meillä on laitoksissa kasvottomia henkilöitä hoitajia jotka käsillään ja sydämellään tekevät sitä työtä ja heillä on kyllä jopa sosiaaliturvatunnuskin

kukaan meistä joka on tänään kuunnellut tässä salissa käytyä keskustelua ja nähnyt ne luvut kuinka paljon tähän liittyy arvostelua ja epäilyjä lain toimivuudesta ei voi olla sivuuttamatta sitä tosiseikkaa että tätä pitää ehdottomasti kehittää

pienpanimoiden ulosmyyntioikeuden salliminen vähentäisi turhaa byrokratiaa eikä muutoksella olisi sosiaalisesti tai kansanterveydellisesti negatiivisia vaikutuksia

onneksi voidaan nähdä että raamisopimuksessa erittäin hyvin on otettu kantaa niin lainsäädännön uudistamisen kuin yt lain ynnä muiden osalta tähän työssäjaksamiseen ja sinällään hallitus on tehnyt oivaa työtä

erikoisoluiden harrastus on verrannollista viiniharrastukseen ja siksi pienpanimoiden tuotteet eivät johda alkoholin ongelmakäyttämiseen

toivotaan nimenomaan on myös nimi

en olisi sen kannalla että tämä nyt tässä kohtaa tarvitsisi hylätä vaan päinvastoin esitystä pitää eduskunnan tahdon mukaisesti muuttaa ja viedä eteenpäin

arvoisa herra puhemies

mutta miksi tuohon tähtäimeen ei ole otettu työterveyshuollon osaamista vai onko kysymys siitä että työterveyshuollon merkitystä mahdollisena työurien pidentäjätahona ei ole vielä huomioitu

ilolla on hyvä kannattaa erittäin tärkeää yt lainsäädännön uudistusehdotusta jonka edustaja kärnä on tähän saliin saanut keskusteltavaksi

olisi tärkeätä että metsähakkeen osalta nämä päätökset saataisiin tämän eduskunnan aikana tehtyä sillä uskon että seuraavalla eduskunnalla ja seuraavalla hallituksella olisi yleiseen metsäpolitiikkaan paljon enemmän annettavaa jos tämä olisi alta pois

ensin on pakko sanoa että nimenomaan yhteistoimintalain henki sitä säädettäessä ei ole toteutunut siinä ajatuksessa mitä yhteistoimintalailla pyritään toteuttamaan

omalta kohdaltani nimittäin näen että tällä tuen mahdollisuudella voidaan edistää muuta metsäpolitiikkaa

toivoisinkin että tässä vaiheessa puututtaisiin ja tuotaisiin reilusti myös seuraamukset esille eläkeiän nostokeskustelussa

yhteistoimintalain tarkoitus ja henki on nimenomaan sen yrityksen tulevaisuuden toimintojen turvaaminen ja ikävimmillään juuri niin että henkilöstömääriä sopeutetaan vastaamaan yrityksen tulevaisuuden kantokykyä niin työntekijämäärän osalta kuin sitten tuotannollisista syistä johtuvien vaikeuksien osalta

meidän käyttämättömien metsävarantojemme osalta juuri tämä metsähakkeen tuki voisi mahdollistaa yhteismetsien käytön lisäämistä

arvoisa puhemies

kysyisin ministeri kiurulta miksi esimerkiksi tietyillä aloilla aikuiskoulutuspaikkojen vähäisyys estää toiseen ammattiin pätevöitymisen

se voisi saada kaupunkilaiset osallistumaan enemmän omien risukoittensa ja pusikoittensa hyötykäyttämiseen jos olisi tämmöinen ohjaava väline joka tuottaisi jatkossa myös niitä isompia ainespuita joista tämän maan metsäteollisuus ja sahatkin elävät

voi sanoa että se jätetään heitteille

nyt valitettavasti niin kuin kärnäkin toteaa yritysten rakennemuutosten ja kansainvälistymisen vuoksi yrityksissä voidaan noudattaa samanaikaisesti erilaisia ilmoitusaikoja

on ehdottoman selvää että tähän esitykseen sisältyy byrokratian lisääntyminen

mutta valitettavasti suomeenkin on rantautunut myös se että yt lakia kierretään tarkoitushakuisesti

jos määrittelyssä maa ja metsätalousministeriö tuo esille että mittaaminen on helppoa mutta määrittely on vaikeaa niin on selvää että tälle esitykselle pitää sen osalta jotakin tehdä

kemera lainsäädännön valmistelussa ainakin maa ja metsätalousvaliokunta keskittyi erityisesti siihen että perässä kävelyä ei harjoitettaisi metsälöissä vaan nimenomaan siellä olisi tehokkaita toimijoita eikä byrokratiaa niin paljoa mukana

työntekijät siirrettiin liikkeenluovutuksen kautta toiseen yritykseen joka sitten irtisanoi näitä yt menettelyllä ja liikkeenluovutuksella siirrettyjä työntekijöitä

nyt näyttää olevan sitä että tehdään toimenpiteitä ja sitten byrokraattien marssi metsälöihin alkaa määritellään raportoidaan ja niin edelleen eli valjastetaan iso joukko ja sen lisäksi että hakkeilla on tukia valtio menettää rahaa tehottoman ja vailla tarkoituksenmukaisuutta olevan byrokratian rahoittamisessa

on aivan selvää että iso konserni pyrki tavallaan olemaan likaamatta käsiään ja kiersi irtisanomiset omalta kohdaltaan niin että ulkoisti irtisanomisen

en tiedä olisiko tässä yhteydessä jäntevää valiokunnassa ottaa myös esille se että eu alueen ulkopuolelta tulevien hakkeiden ja kuorikkeitten osalta tukia voitaisiin tarkastella

yritysten ei pidä pelätä yhteistoimintamenettelyä

hallitukselta suuntaa antava ja oikeansuuntainen esitys

eli yhteistoimintamenettely edistää yrityksen selviämistä tulevaisuudessa kun se käydään aidosti ilman että jo ennakolta on päätetty mitä tehdään

yhteistoimintamenettelyn avulla voidaan yrityksessä löytää erilaisia uusia tehokkaampia toimintamuotoja ja näin edistää yrityksen tulevaisuudennäkymiä

minun mielestäni olisi uusiutuvan energian kannalta varmasti vielä tehokkaampaa jos meillä sahoilla olisi mahdollisuus itse hyödyntää sähkön ja lämmöntuotannossa se kuorike ja puru mitä sahoilla syntyy

ihan jo pelkästään sen takia että on näin hieno tapahtuma että lehteriyleisöä on seuraamassa täysistuntoa ettei mene vain pelkästään nuijan koputteluksi täytyy sen verran edustaja haapasen esittämään puheenvuoroon todeta että jos valiokunnassa mietinnön käsittelyvaiheessa termi olisi ollut puron suilla niin varmasti henkilökohtaisesti olisin paremminkin siihen lämmennyt koska se nimenomaan juuri tarkoittaa sitä että puroon eivät pääse nousukalat jos pyydystäminen tapahtuu juuri siinä puron suulla

sen joustavoittamista ainakaan siihen suuntaan että voisi tulla kyseenalaistetuksi onko henkilöllä ollut oikeus nostaa ja riitauttaa omaa irtisanomistaan koskeva toimenpide ei pitäisi tulevalla asetuksella millään tavoin vaikeuttaa

ei ole järkevää ajattaa niitä edelleen johonkin muualle poltettavaksi ja niin edelleen vaan luodaan järjestelmiä jotka kokonaisuudessaan kehittävät meidän uusiutuvien energioiden käyttömahdollisuuksia

toivon kovasti että hallitus pystyy ottamaan niin sanotusti lusikan kauniiseen käteen ja valiokunta hallituspuolueiden ja oppositiopuolueiden osalta pystyy tuottamaan sellaisen mietinnön joka edistää tämän hankkeen eteenpäinvientiä poistaa byrokratian ja huomioi sen että uusiutuvien energioiden ja erityisesti metsähakkeen osalta tukimuodot eivät vaaranna metsäteollisuuden asemaa yhteiskunnassa vaan pitää nähdä että niillä on täydentäviä ja enemmänkin metsäteollisuutta vielä tukevia mahdollisuuksia

esityksen yleisenä tavoitteena on aivan oikein että pyritään myös tuomaan työttömälle ja ansioturvan varassa olevalle samanlaisia oikeuksia eikä vain pelkkiä velvollisuuksia

ymmärsin niin että valiokunnassa tehty esitys koski yleensä katiskakalastuksen kieltämistä puroissa

on ehdottoman tärkeää että hallintoa tässä talouden tilanteessa pystytään suuntaamaan enemmän neuvontaan ja aktivointipalveluihin ja pyritään purkamaan byrokratiaa

siinä vaiheessa varmaan olisi ollut kyllä hyvä määritellä se paljonko esimerkiksi katiska voi osaltaan olla saalisvälineenä puron mitan ja koon suhteen

resurssien suuri tarve tulee olemaan haasteena sillä tällä hallituskaudella ollaan toteuttamassa nuorisotakuu mikä aivan varmasti tuo osaltaan juuri näille sektoreille erittäin suuren työkuorman

mutta se miten me käsittelemme tätä edustaja pelkosen tekemää lakialoitetta on toisesta maailmasta

se olisi ollut hyvä ja toivonkin että edustaja haapanen voisi jopa tuoda tänne vielä ennen toista käsittelyä vaikkapa pykälämuutosehdotuksen siltä osin että tämmöinen määrittely tulisi

nyt täytyy sanoa että tämä on hyvä keskustelu siinä mielessä vaikka vähän suppealla väellä tätä keskustelua tässä käydäänkin että on todella tärkeätä että me voimme nähdä mitä on se matkailullinen ja koko elinkeinopolitiikka mitä tämä eduskunta voisi sitten kokonaisuudistuksen osalta tehdä

uskon että varmasti löytyy positiivinen näkemys sen suuntaisesti voidaanko katiskalla tukkia jopa koko puro

siksi pelisääntöjen selkeyttäminen byrokratian poistaminen ja se että meillä henkilöt tekevät niitä aktiviteettitoimenpiteisiin ohjaavia töitä on tältä hallitukselta oikea suunta

ja siinä vaiheessa kun tämmöinen määrittely tulisi siihen uskon että tässä eduskunnassakin löytyisi positiivista näkemystä sille että mikään saalisväline ei voi ottaa haltuunsa koko sitä kalastuksessa toimivaa vesimäärää

ne ovat kristallinkirkkaasti todellakin monen perheen osalta monien lapsiperheiden osalta aivan varmasti tämän yhteiskunnan yksi keskeisistä jopa kriittisistä ja kriisiytymiseen johtavista asioista

on hyvä että ehdotuksella pyritään turvaamaan nimenomaan oikeusturvaa tekemistä ja työllistymistä

siinä mielessä innostan kovasti edustaja haapasta vielä toimimaan asian puolesta

se ei ole lainsäädännössä se on vain jonkun virkamiehen tekemä ratkaisu siitä että et voi käydä ostamassa pienpanimotuotteita jos on perustettu kioski niin sinne pitää olla oma sisäänkäynti

nyt on selkeätä ruveta arvioimaan näitä asioita järki kädessä

voin kokemuksesta ja oikeastaan kokemuksen rintaäänellä puhua kun olen ollut ravintolan ovella pari vuotta yhdessä baarissa portsarina ja nähnyt senhetkisen pienen muutoksen siitä mitenkä oli silloin kun ei tullut vielä virosta viinaa kuinka ihmiset käyttäytyivät

meillä on hallitsematonta byrokratiaa koko tässä järjestelmässä

olisikin tärkeää nähdä että meidän alkoholikulttuuri lähtisi siihen suuntaan että me helpotamme sitä tilannetta että meiltä on nyt kadonnut esimerkiksi palvelusektorin työpaikkoja ravintoloista niin paljon

minun mielestäni edustaja alanko kahiluoto nosti esille sen valinnanvapaudesta mitä olisin kyllä toivonut ja edellytänkin että kyllä hallituksen pitää pystyä yksilöimään sitä hieman tarkemmin ettei se ole niin hajanaisen tiedon varassa että hallituspuolueitten kansanedustajat ovat täällä vähän niin kuin varpusparvi lentelevät sinne tänne ja eivät oikein pysty sanomaan ja kertomaan mistä tässä on kysymys

he tulivat nauttimaan ravintolaillasta koska se oli tavallaan säädeltyä siltä osin että meillä oli mahdollisuus juoda viinaa ravintolassa mutta se oli kohtuuhintaista ravintoloissa alkoholin jälleenmyynnin eli alkon kautta olevassa sektorissa

vaikka tässä sosialidemokraatit paheksuvatkin hallitusta siitä että ollaan alentamassa alkoholin verotusta niin minun täytyy vasemmistolaisena sanoa että minä symppaan hallitusta tässä kohtaa ja olisin kyllä valmis ravintola alvin hintaa laskemaan jotta me voisimme ohjata kulutusta

arvoisa herra puhemies

onko eri päivystysalueilla erilainen mahdollisuus pysyä hengissä jos sellaisia tiettyjä palvelukokonaisuuksia ei pystytäkään turvaamaan joka puolella suomea

kun hirvenmetsästyksestä tällä kansallispuiston alueella keskustellaan niin minun on pakko itselleni palauttaa niitä omia tunnelmia joita valiokuntakäsittelyssä maa ja metsätalousvaliokunnassa esille tuli

työhyvinvoinnin kannalta on erittäin tärkeää että jos meillä kerran ryypätään niin tehdään se sivistyneesti valvotuissa olosuhteissa

ja silloin on tärkeätä todeta se fakta että myllykoskikin menee kyllä mieluummin juomaan sitten sinne ravintolaan yhdeksältä illalla ja ehkä kuuntelee kun edustaja mikko alatalo esiintyy siellä kymmeneltä eikä vasta kello kahdeltatoista yöllä jolloin olisi ensin tirvottu ne virolaiset viinat naamariin ja menty sitten vasta ravintolaan

ensin oli huoli siitä onko tämä se pandoran lipas jonka avulla metsästysharrastusta voidaan ryöstää pohjoisten kansallispuistojen sillä perusoikeudella joka heille on alkuperäisväestön osalle annettu sekä valtion mailla että valtion mailla oleville kansallispuistoille

sitä huolta hälvennettiin ja siinä kohtaa omalla kohdallani on tällä hetkellä se luottamus ja usko että tämä maa ja metsätalousvaliokunnan näkemys ei olisi sellainen keppihevonen millä me sitten pohjoisten ihmisten vihat olisimme päälle saaneet koska aivan selvä on että tätä oltaisiin pyritty käyttämään ja tullaan pyrkimään käyttämään mikäli tämä maa ja metsätalousvaliokunnan näkemys lakiin tulisi kirjatuksi

kysymys pelkosen aloitteessa on juuri siitä että me muutamme alkoholin käyttäytymiskulttuuria ja saamme kansantaloudellisesti myös sen että palvelusektorin työpaikat saavat enemmän potentiaalia siitä

arvoisa herra puhemies

on pakko yhtyä edustaja jalosen puheenvuoron viimeiseen osaan juuri siinä että tunnistautuminen etenee

me keskustelemme koko ajan semmoisesta asiasta arvoisa herra puhemies koska ravintolat pitää pistää kiinni

arvoisa rouva puhemies

toivottavasti media ei ole hereillä ja sano että edustaja mikkonen haluaa viljellä humalaa suomalaisen kansan keskuuteen

tähän asti tämä kuitenkin vielä on hieman ristiriitaista että maksullisten palveluiden osalta maksullisiin palvelujärjestelmiin tunnistautumista ja mahdollisuuksia palveluiden itselle saamiseen ovat pankit hallinnoineet ja tässä ovat nyt menneet varmaan yhteiskunnan omat tavoitteet siirtyä älykkääseen nopeampaan digitaaliseen ja internet aikaan ja siinä mielessä ehkä nyt seuraamme sitten viron esimerkkiä ja koetamme kompata sitä kautta

minä ymmärrän ravintola alan yrittäjiä jotka joutuvat hakemaan jatkoaikaa koska jos he maksavat vuokrat heidän pitää venyttää aukioloaikoja koska me tulemme aina entistä myöhemmin ravintolaan koska ravintolassa se ruoka ja alkoholiannos ovat niin kalliita että kannattaa ensin ottaa sieltä viron tuliaisista pohjat ja sitten vasta tulla ravintolaan

oli hyvä ottaa esille myös tämä mutta erityisen tärkeätä on se että tässä omassa lakialoitteessani en millään tavalla väheksy alkoholin haittoja

yhtään ylimääräistä hirvikolaria en tahdo sillekään alueelle sen vuoksi että meillä hirvikantaa ei pystyttäisi sen mukaisesti hallitsemaan kuin hyvä on

ainoa että se on hallituksen tekemisten kanssa hieman epäsuhdassa kun omaehtoisen koulutuksen osalta kuitenkin leikataan

kysymys on vain siitä että me voisimme muuttaa alkoholikulttuuria jotta voitaisiin välttyä näiltä haitoilta mutta samalla edistää suomalaista elinkeinoelämää ja työllisyyttä

varmasti se hirvikanta tullaan jatkossakin hoitamaan mutta pelkona henkilökohtaisesti näen sen että se jää yhteiskunnan hoidettavaksi

lakialoitteen sisältö on juuri oikeansuuntainen muokkaamaan meistä suomalaisista sellaisen kansakunnan joka viihtyy sellaisissa olosuhteissa missä on kiva olla

arvoisa puhemies